on tärkeää että edistämme sinivalkoista omistajuutta edistämme suomalaista perheyrittäjyyttä ja sen vuoksi on tärkeää että tämä hallituksen esitys voi edetä

tämä ei varmastikaan ole vielä riittävä toimenpide jotta voimme turvata sen että perheyrittäjyydestä saatava voima kansantalouden kunnon kohottamiseksi täysimääräisesti voidaan hyödyntää

mutta eduskunnan työjärjestyksen mukaan tietysti edetään näissä eduskunnan toimintaan liittyvissä asioissa eikä minulla ole mahdollisuutta ottaa niihin kantaa se on puhemiesneuvoston asia ja puhemiehen asia viime kädessä

mutta tämä on tässä tilanteessa erittäin hyvä toimenpide ja tällaisia yrittäjyystekoja joita tämä hallitus on nyt loppusuorallaan tehnyt täytyy tietysti vaalien jälkeen seuraavan hallituksen lähteä yhtä tarmokkaasti tekemään

suomessa metsästys on erittäin tärkeä osa meidän suomalaisten elämää ja varmasti sen merkitys kasvaa mitä pohjoisemmaksi suomea mennään

aivan lopuksi haluan todeta että tässä lakiesitysten kokonaisuudessa on monia byrokratiaa vähentäviä asioita mikä on aina hyvä asia hallintoa virtaviivaistetaan ja myös varsin hiljattain itse varusmiespalveluksen suorittaneena totean tästä että tämä lomamatkojen korvaaminen varusmiehelle täysimääräisesti on erittäin tärkeä uudistus

ministeri niinistö tässä vakuutti että nämä suunnitellut metsästyksen rajoitukset eivät koskisi pohjoista suomea ja siellä suojelualueita

jälkikäteen voi tietenkin sanoa että näitä tekoja olisi pitänyt tulla tasaiseen tahtiin koko vaalikauden ajan niin nyt oltaisiin myös tältä osin sukupolvenvaihdostilanteitten helpottamisessa paljon pitemmällä

mutta hyvä näin

näin ollen viitaten ministeri koskisen esittämään huomioon voiko maassa olla erilaisia käytäntöjä tämän osalta kysyn vielä ministeri niinistöltä

mitä lisäarvoa tämä sopimus tuo mihin todelliseen tarpeeseen tämä sopimus on laadittu vastaamaan

kunnat ovat kulkeneet suomalaisten arjessa vauvasta vaariin pitkin matkaa kun hyvinvointiyhteiskuntaa on luotu varsinkin nyt viime sotien jälkeiset vuosikymmenet

miten voi olla mahdollista että kun puhumme samasta alkuperäiskansasta eun ainoasta alkuperäiskansasta saamelaisista niin käytännöt kuin määritelmä eri maiden välillä suomen ruotsin ja norjan välillä toki varmasti myös venäjän mutta ainakin nyt suomi ruotsi ja norja ovat tämmöisiä korkealle arvostettuja tunnustettuja oikeusvaltioita viileä mikä mahdollistaa näissä maissa niin tämä määritelmä käytön voivat vaihdella näin suuresti toisiinsa nähden

vaikkapa norjassa jokainen voi lähteä tällaiseen maaoikeuskanteeseen mikäli kokee että on paremmin oikeutettu siihen valtion maahan kuin valtio ja nyt sitten suomessa taas valtio ilmoittaa että tällä ratifioinnilla ei ole mitään merkitystä näiden maaoikeuksien kannalta

kuitenkin se kuntien perusidea siitä että ihmiset paikallisesti hoitavat ne tehtävät jotka on järkevää yhdessä hoitaa että aamulla on lumet luotu jotta päästään töihin lapset koulutetaan ja hoivaa tarvitsevista pidetään huolta on niin hieno idea että toivoisin että tämä ajatus todella elää suomalaisessa paikallishallinnossa tulevaisuudessakin eivätkä kunnat irtaannu sieltä ihmisten arjesta

siksi on todella tärkeää että nyt näitä kokeiluja viedään eteenpäin jotta löytyy niitä hyviä toimintamalleja joita laajasti ympäri suomen sitten kuntakentässä eteenpäinviemällä voimme kehittää sitä kuntien toimintaa suuntaan jossa pääosin tämä paikallisten ihmisten yhdessä tekeminen on jatkossakin se perusta miten hyvinvointiyhteiskunnan palvelut paikallisesti järjestetään

on hyvä kuulla että ministerit koskinen ja niinistö vakuuttavat että metsähallituksen toiminta on tarkoitus turvata eheänä kokonaisuutena ja kuten koskinen juuri äsken vastasi nykytilanne mahdollisimman pitkälle säilyy mutta siksi on tietysti paikallaan esittää vielä tarkentava kysymys siitä että onhan tarkoitus turvata metsätalous ja muu luonnonvarojen käyttö nimenomaan niin että nämä jo useassa puheenvuorossa edellä mainitut tehtävät luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta virkistyskäytön porotalouden ja työllisyyden edistämisen asettamista näkökulmista nimenomaan kirjataan lailla tämän uuden yhtiön tehtäviksi

vielä tosiaan edustaja puumalalle haluan todeta että emmekö voi olla siitä yhtä mieltä että jos tässä nyt on loppu hyvin niin sitten on kaikki hyvin

eduskunnan näkökulmasta pelkkä käyttösopimus ei ole ehkä riittävä ratkaisu

arvoisa puhemies

niin kuin edellä kävi selväksi suomi tarvitsee uusia työpaikkoja ja tiedämme että uudet työpaikat syntyvät nimenomaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin

joka tapauksessa kokoomuksen eduskuntaryhmä ei kannata tätä lakiesitystä niistä jo edellä mainitsemistani syistä ja mielestäni kun tässäkin varmasti keskustelu jatkuu niin sen sijaan että ruotisimme vain sitä mikä tässä prosessissa on ollut hyvää tai huonoa miettisimme sitä miten ylipäätään saisimme suomeen sellaisen opintotukijärjestelmän jota ei joka vuosi tarvitsisi muuttaa

kokoomus on iloinen sdpn tämänpäiväisestä ulostulosta että puolue olisi viimeinkin valmis korottamaan arvonlisäveron alarajaa

kysynkin valtiovarainministeri rinteeltä

voitaisiinko arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa ja alv huojennuksen ylärajaa nostaa jo tämän hallituksen toimesta

meillähän on viime vuosina tehty lähes vuosittain jonkinlaisia muutoksia järjestelmään ja tulevalla vaalikaudella varmaan tarvittaisiin sellaista kokonaisvaltaisempaa otetta

hyvä peli

toisaalta tällainen elinikäinen oppiminen joustavasti säilyy mutta myöskin niin että järjestelmä olisi kannustava olisi kansantalouden kannalta kestävällä pohjalla ja myös mahdollistaisi napakat opiskeluajat opiskelijoille

tässä lähetekeskustelussa on nyt tämä hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta suomen ja muiden euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä ja myös sitten tästä kansainvälisestä yhteistyöstä näissä rikosasioissa

on myös erittäin tärkeää että tässä keskustelun aikana on noussut esille tämä hallituksen tahtotila palauttaa sakon muuntorangaistukset koska tämä muuntorangaistuksen poistaminen on ollut epäonnistunut ratkaisu ja se on heikentänyt niin lainkuuliaisuutta kuin myöskin turvallisuustilannetta suomessa

tämän lainsäädännön osalta on tietysti tärkeää teoreettinen pohdinta siitä kun sopimisen vapaus on markkinatalouden toimivuuden näkökulmasta aivan keskeinen periaate mennäänkö tässä liikaa nyt sitten rajoittamaan sopimisen vapautta

itse olen kuitenkin asettunut sille kannalle että tässä tapauksessa lainsäätäjän asettuminen pienen puolelle käytännössä pienen yrittäjän puolelle isojen toimijoiden neuvotteluvoimaa vastaan on aivan oikein koska näihin kauppakeskuksiin ohjautuu kuluttajia ja ostovoimaa erittäin vahvojen ja suurella markkinaosuudella toimivien kaupan keskusliikkeitten sateenvarjon alla toimivien kauppojen mukana ja niin kuin muiden eri lainsäädäntöhankkeitten yhteydessä olemme voineet täällä todeta suomessa kauppa on varsin keskittynyttä

edustaja tolppanen selvensi jo tätä omaa aiempaa puheenvuoroaan jonka vuoksi oikeastaan tämän puheenvuoron varasin mutta vielä kysyisin edustaja tolppaselta tästä sakon muuntorangaistuksesta kun hän sitä monipuolisesti esitteli

siis jos meillä todella on henkilöitä jotka hakeutuvat vankilaan siksi että sieltä saa esimerkiksi hyvää hoitoa ja siellä on paremmat oltavat kuin siviilissä niin eikö ole parempi että sinne pääsee sellaisten rikosten kautta joista saa sakon ja ne sakot muunnetaan vankeudeksi kuin että joutuu tekemään kovemman rikoksen jonka kautta sinne vankilaan sitten mennään koska silloinhan meillä kohdentuu kovempia rikoksia täysin syyttömiin sivullisiin henkilöihin vain siksi että meillä sitten ei pystytä muulla tavalla hoitamaan näitä henkilöitä jotka selvästi ovat tällaisen pakkohoidon tarpeessa

lisäksi haluan vielä kysyä arvonlisäveron maksuperusteisuudesta

tähän kaupan keskittymiseen liittyy toki puolensa ja puolensa siinä on myös tiettyjä tehokkuushyötyjä harvaan asutussa maassa mutta on myöskin selvää että kaupan keskusliikkeet käyttävät erittäin suurta valtaa

niiden liikkeet vetävät puoleensa hyvin paljon ostovoimaa ja jos pienet yritykset haluavat päästä sinne missä kuluttajat ovat on oltava mukana näissä suurissa ostoskeskuksissa ja siksi on kohtuullista että siellä sitten pienelle toimijalle tällainen lainsäädännön suoja tuodaan

mitä vielä tulee näihin vankiloihin niin kuin tolppanen kuvasi tässä että vankila ei ketään paranna niin todella asiahan on juuri näin

suomi ei ole kuitenkaan asiaa vielä toteuttanut

eikö meidän kaikkien vankiloitten pitäisi olla automaattisesti huumevapaita ja täysin päihteettömiä

ennemminkin tässä pitäisi sitten pohtia kyllä sitä niin kuin edustaja jääskeläinen hyvin kuvasi suomi on eri puolilla maata erilainen maa tarvitseeko sitten ihan lakiin asti kirjata näitä kaupan aukioloja koska vaikkapa rajakaupan tai muiden osalta joustoa tarvitaan ja tällä hetkellä se joudutaan byrokraattisten poikkeuslupien kautta hoitamaan

mielestäni esimerkiksi ennemmin kuin laki jonkinlainen tämmöinen laaja yhteiskuntasopimus siitä että perinteiset juhlapyhät ovat ikään kuin pääsääntöisesti pyhiä ja vapaata olisi ehkäpä modernimpi tapa kuin tiukka lainsäädännön säätely kaupan aukioloajoista

arvoisa herra puhemies

kuten tässä on nostettu jo esiin tämä aaltomaan raportti jonka mukaan tämä hallitusohjelman tavoite siitä että poliisien määrä pystytään pitämään nykytasollaan vaatisi huomattavan resurssien lisäyksen poliisin määrärahoihin kysyisin hallitukselta onhan hallitus todella tietoinen siitä että nyt tämä poliisien määrä suomessa on sellainen minimi josta ei voida enää tinkiä koska esimerkiksi lapissa laajoja maantieteellisiä alueita on jo jäämässä kokonaan ilman poliisin läsnäoloa

arvoisa herra puhemies

tuossa aiemmin esimerkiksi edustaja kalliorinne ja edustaja ojala niemelä nostivat erittäin hyvin esille tämän perämerenkaaren logistiset haasteet ja en nyt sitten puutu niihin

kun myös ministeri vakuutti tuossa omassa puheenvuorossaan että kaukosen silta etenee niin asiat tuntuvat olevan sen suhteen hyvissä kantimissa

esimerkiksi enontekiön kunnan alueelta peräpohjolan poliisilaitos on viemässä viimeistä poliisin virkaa ja tämä kunta on maantieteellisenä alueena uudenmaan maakuntaa suurempi

onhan hallitus sitoutunut tähän hallitusohjelman kirjaukseen että poliisipalvelut turvataan koko maassa ja poliisien määrä pidetään nykytasolla

miten tämän barroson välineen käyttö on nyt sitten edennyt ja onko suomi ennen kaikkea pohjoinen suomi saamassa sitten kohtuullisen osan näistä verkkojen kehittämisistä

arvoisa puhemies

olin aiemmin omassa puheenvuorossani sen verran epätarkka että kehuin hallituksen esitystä

kyllä tällainen maltillinen talouden kasvua käytännöllisin keinoin edistävä politiikka mitä tässä nyt hallitus ja valtiovarainvaliokunnan verojaosto pyrkivät tekemään on paljon parempaa kuin lähteä ideologiseen peitsen vääntämiseen tässä asiassa

arvoisa herra puhemies

olemme erittäin huolestuneita valtionyhtiön tulevaisuudesta jos suunnitelmat yhtiön lähes kaikkien työntekijöiden ulkoistamisesta tai irtisanomisesta toteutuvat ja yhtiö ajetaan alas pelkäksi palveluiden ostajaksi

yhtiön strategiamuutos tapahtui yllättävän pian sen jälkeen kun omistajaohjausministeri heidi hautala totesi yleisradion haastattelussa että vesivoimarakentamisen aika suomessa on ohi

kysynkin arvoisalta ministeriltä

mihin linjauksenne perustuu kun hallitusohjelmassa päinvastoin todetaan että vesivoiman lisärakentamista edistetään jo rakennetuissa kohteissa kotimaisen säätövoiman lisäämiseksi

arvoisa puhemies

huojennus sinänsä varmasti on toimiva mutta nämä ehdot ovat liian tiukat ja näitä tulee tulevaisuudessa edelleen kehittää siihen suuntaan että suomalainen sinivalkoinen pääoma voi sillä tavalla kertyä että sillä pystytään tekemään maahan investointeja luomaan uusia työpaikkoja koska vain työnteon kautta suomi saadaan uuteen nousuun

arvoisa herra puhemies

uuteen kaivoslakiin sisällytetty laaja valitusoikeus kolmen vuoden välein tehtävissä kullanhuuhdonnan lupien uusimisissa on tuottanut valituksia jotka katkaisevat kullanhuuhtojien toiminnan

näissä valituksissa ei ole haettu eri etujen yhteensovittamista vaan vaadittu yksiselitteisesti että lupia ei tule myöntää eli käytännössä siis vaadittu kullankaivuelinkeinon alasajoa

vaikka nämä valitukset olisivat perusteettomia niin käytännössä ne ovat johtaneet tilanteeseen jossa kullanhuuhtojat ovat joutuneet toimintansa keskeyttämään kun kaivoslain mukaan muutoksenhaun alaista toimintaa ei kullanhuuhdonnan osalta ole aiemmin voitu jatkaa

arvoisa puhemies

tässä edellä edustajat pelkonen tolvanen ja äsken kauma ovat käyttäneet erittäin hyviä puheenvuoroja asiasta

tämä hallituksen esitys ja siitä heinäkuun alussa seuraava lakimuutos on kuitenkin tärkeä askel eteenpäin perinteisen kullanhuuhdontaperinteen turvaamisessa

tässä keskustelun kuluessa on tuotu esiin selkeästi ne perustelut miksi suomen tulee olla tässäkin operaatiossa mukana

itse tämä hallituksen esitys ja varsinkin valiokunnan siihen tekemät parannukset joita muun muassa edustaja holmlund jo edellä kuvasi ovat toki pieni askel eteenpäin

en mene nyt tässä yhteydessä niihin sen tarkemmin mutta kun kehitysyhteistyöministeri haavisto on paikalla niin haluaisin tiedustella hänen näkökulmaansa siihen voisiko suomi omaksua eussa senkaltaisen politiikan että euta kehitettäisiin siihen suuntaan että kehitysyhteistyövarojen käyttö ohjattaisiin enemmän eun koordinoimaksi ehkä jopa yksinomaan eun toimivaltaan kuuluvaksi toiminnaksi

mutta kyllä haluan itse korostaa juuri tätä samaa seikkaa jonka edustaja kauma tässä nosti esiin että kyllä lain toki perustuslaista lähtien kaiken lainsäädännön tulisi olla enemmän sen rikoksen uhrin turvana ja olla estämässä rikollista toimintaa kuin olla turvaamassa rikoksentekijöiden oikeuksia

kun nykyisellään pyritään vakauttamaan yhteiskuntia vaikkapa tässä tapauksessa keski afrikkaa niin sinne tarvittaisiin kyllä kerralla senkaltaiset voimavarat niin tietysti konfliktin rauhoittamiseen sotilaalliset voimat kuin sitten oikeasti myös taloudelliset voimavarat joilla kokonainen kansakunta nostetaan jaloilleen niin että se pystyy sitten rauhallisissa oloissa alkaa kehittämään omaa oikeusvaltiotaan omaa talouttaan jotka ovat sitten perusta sille että yhteiskunta voi hyvin kehittyä

arvoisa puhemies

mielestäni tämä alun perin ehdotettu seksuaalirikollisten mahdollisuus koevapauteen ilman sitoutumista lääkehoitoon kertoo siitä että lain valmistelussa valitettavasti rikoksen uhrien oikeudet näyttävät kyllä tämän päivän suomessa jäävän liian pieneen rooliin

tässä keskustelussa on edustaja väätäisen lakialoitteen pohjalta käytetty jo hyviä puheenvuoroja ja kannettu toki aivan oikein huolta muun muassa edustaja mäkisalo ropposen kuvaamista alkoholin aiheuttamista haitoista ja varmasti meidän tärkeä tavoitteemme on pyrkiä siihen suuntaan että näitä haittoja vähennetään

kiitos valiokunnan puheenjohtaja holmlundille ja kiitos kaikille edellä puheenvuoron käyttäneille erittäin hyvistä puheenvuoroista

tätä viestiä todella toivoisin kyllä täältä eduskunnasta oikeusministeriön valmistelun suuntaan että rikoksen uhrien oikeuksia täytyy korostaa ja jos se vaatii rikoksentekijöiden oikeuksista tinkimistä niin silloin näin täytyy olla

olen kaikkien puhujien zyskowicz sasi mäntymaa tolvanen pelkonen tässä edellä kanssa täysin samaa mieltä

ei tässä paljon ole lisättävää mutta sen verran voisin kysyä lakivaliokunnan jäseniltä tästä törkeästä kiristyksestä että miksei törkeä kiristys myös sitten tule tämän kriminalisoinnin piiriin

sen kehityskulun aikaansaaminen vaatii sitten varmasti paljon monipuolisempaa tarkastelua kuin mitä tässä lakialoitteessa tehdään

totta kai on selvää että perusoikeudet ovat kaikille universaalit se on selvää mutta uskon että ei rikollinenkaan halua tehdä näitä rikollisia vääriä tekoja

toki tietysti voi olla varmasti niin että törkeää kiristystä valmisteltaessa täyttyvät samaan aikaan myös muut tässä lainsäädännössä tarkoitetut törkeän rikoksen valmistelun tunnusmerkistöt

tämä lakialoite pitää sisällään hyviä huomioita mutta sen kaltaisen huomion haluaisin vielä tuoda tähän ravintoloitten jatkoaikojen käsittelyyn että esimerkiksi lapin aluehallintoviranomaisen toimialueella ravintolat lähes poikkeuksetta palvelevat kotimaasta ja ulkomailta alueelle lomaa viettämään tulevia ihmisiä

uskon että jokainen sisimmässään ymmärtää että jos voi saada apua siihen että pääsee pois rikoksen tieltä niin haluaa myös siihen sitoutua

kuten tuossa edellä edustaja tolvanenkin kuvasi niin muun muassa panttivangin ottamisen osalta lakivaliokunta teki huomattavia parannuksia tähän näin mutta mielestäni törkeän kiristyksen kriminalisointi tällä lainsäädännöllä olisi myös antanut oikeanlaisen viestin rikollisille siitä että tämänkaltainen toiminta ylipäätään rikollinen toiminta suomessa ei ole suotavaa

siksi minusta meidän tulee aivan avoimesti uskaltaa käydä keskustelua myös näistä edustaja pelkosen ja edustaja tolvasen esittämistä vahvemmista lääketieteellisistä hoidoista vakavia seksuaalirikoksia tekeville ja niitä jatkuvasti uusiville henkilöille

kiitän edustaja zyskowiczia erittäin hyvästä puheenvuorosta ja omasta puolestani myös ilmaisen tukeni hänen esittämilleen ajatuksille ja jos todella on niin että täältä keskustelusta terveiset välittyvät eteenpäin ministerille tai kansliapäällikölle ja toivottavasti välittyvät niin omasta puolestani haluan ilmaista myös tukeni tälle zyskowiczin kannalle

mikäli sitten ei oteta tätä huomioon jos ja kun tästä asiasta joskus ollaan päätöksiä tekemässä niin silloin voidaan olla tilanteessa jossa esimerkiksi etelä suomesta hiihtoloma aikaan tämmöinen matkailutoiminta lähteekin suuntautumaan entistä enemmän baltiaan tai aina tuonne välimeren rannoille asti

arvoisa puhemies

haluan arvoisa puhemies vielä tuoda esille sen lähtökohdan että on hyvä että tämä laki on hallituksen esityksenä eduskuntaan tullut ja eduskunta voi nyt olla sitä hyväksymässä

tätä liiketoimintaa harjoitetaan metsähallituslaissa säädettyjen yhteiskunnallisten velvoitteiden luonnon monimuotoisuuden virkistyskäytön porotalouden saamelaiskulttuurin ja työllisyyden edistämisen asettamissa puitteissa

asia mistä halusin puhemies käyttää muutaman sanan nousi esille myös tässä edustaja juvosen puheenvuorossa ja toki tietysti myös laajemmin tässä keskustelussa

sen kaltainenhan ei voi tietenkään olla meidän tavoitteenamme että kotimaista matkailua tällä tavalla vähennetään lapin elinkeinojen kehitystä heikennetään joten tämänkin tyyppistä harkintaa toivon tähän

lakivaliokunta on tehnyt hyvän mietinnön ja toivottavasti tämä on askel siihen suuntaan mitä eduskunnassa on paljon peräänkuulutettu että todella se rikoksen uhrin oikeus jatkossa korostuu enemmän kuin ehkä takavuosina korostuneet rikoksentekijän oikeudet eli jatkossa huomio nimenomaan siihen että rikolliset saatetaan vastuuseen teoistaan

suomalaisen hyvinvoinnin kohtalonkysymys on se miten kunnat ja kaupungit onnistuvat turvaamaan hoito ja hoivapalvelut

päinvastoin juurikin vaikka tätä baltian matkailua pitäisi pyrkiä vähentämään niin että tutustuttaisiin siihen minkä tyyppisiä eu komission suosituksia on olemassa siitä voiko tätä kohtuullisen oman käytön tuontia jotenkin rajoittaa että niin paljon ei tuotaisi omaan käyttöön alkoholia baltiasta

ja miten ministeri näkee uuden metsähallituslain valmistelun osalta sen kuinka hyvin tulevan lain puitteissa nämä nykyisen lain asettamat tavoitteet metsähallituksen työlle pystytään täyttämään

näiden palveluiden järjestämisessä kunnat ja kaupungit tarvitsevat tuekseen myös yksityisiä palveluntuottajia se on aivan selvä asia ja varmasti siinä työssä oma roolinsa on myös näillä tässä keskustelussa jo mainituilla suurilla toimijoilla

mutta itse haluaisin korostaa sitä että tarvitsemme ehdottomasti tämän työn tekemiseen entistä vahvemmin paikallisesta yrittäjyydestä voimansa ammentavaa toimintaa paikallisia hoiva ja hoitopalveluyrityksiä

ja jotta tätä kuntien hankintaosaamista voitaisiin olla myös täältä valtakunnan päätöksenteosta kannustamassa ja sen parantamisen mahdollisuuksia edistämässä niin tämänkaltainen keskustelu mitä esimerkiksi edustaja juvonen tässä esitti että tästä vaikkapa ajankohtaiskeskustelu järjestettäisiin olisi aivan varmasti paikallaan

ympäristöministerillä on ollut työn alla myös suunnitelmia uusien kansallispuistojen perustamiseksi ja näitä suunnitelmia sitten metsähallitus on käytännössä tehnyt

käsivarren alueella tätä kansallispuistosuunnitelmaa paikallinen väestö on kuitenkin vastustanut koska siellä on suuri huoli muun muassa alueen matkailuelinkeinon vaarantumisesta ja se on kuitenkin alueen elinkeinoista se uutta työtä ja sitä kautta uutta hyvinvoinnin pohjaa tuova elinkeino

miksi näitä suunnitelmia viedään edelleen eteenpäin koska olen ymmärtänyt että valtioneuvosto ei halua perustaa kansallispuistoja joita paikallinen väestö vastustaa

eikö tämä asia nyt voitaisi tehdä tässä eduskunnan edessä selväksi että tätä käsivarren kansallispuistoa ei tällä hallituskaudella olla perustamassa

matkailusta on muodostunut suomen kansantaloudelle jo niin tärkeä kasvuala että lentoliikenteen tuomia toimintaedellytyksiä ei saa vaarantaa vain yksittäisten tahojen osaoptimoinnin vuoksi

lentoyhtiöt ja finavia lentokenttien käyttömaksuista lentoyhtiöt oman henkilökuntansa kanssa työehdoista finavia maakuntien edustajien kanssa lentokenttäverkostosta ja lentoyhtiöt matkailuyrittäjien kanssa aikatauluista

käsittelemme nyt aloitetta jonka tavoitteena on että vankiloissa voidaan jatkossakin käyttää niin sanottuja tarkkailuhaalareita huumeiden salakuljettamisen estämiseksi

arvoisa puhemies

koska valtio on keskeinen omistaja kaikissa näissä yhtiöissä jotka lentoliikenteen osalta suomessa toimivat niin valtion tulee mielestäni ottaa määrätietoiset ja riittävän kokonaisvaltaiset otteet käyttöön sen suhteen että tällainen yksittäisten tahojen osaoptimointi ei johda matkailuelinkeinon vaarantumiseen

tässä käytiin jo aivan asiallista debattia tästä aiheesta ja esiin nousi monia olennaisia kysymyksiä sen suhteen mitä mahdollisia vaikutuksia tällä sopimuksella voi olla

arvoisa puhemies

kyllähän se täytyy sanoa että viron viinaralli on hulluimpia ilmiöitä tässä ajassa suomalaisessa yhteiskunnassa

eduskunnan oikeusasiamies on kuitenkin linjannut että huumeiden vientiä vankiloihin ei voida estää käyttämällä näitä tarkkailuhaalareita koska tästä menettelystä ei ole erikseen laissa säädetty

aivan olennainen kysymys on tietysti se voiko tähän liittää tällaisen selitysosan onko se oikeudellisesti sitova vai käykö tässä niin että kun sopimus on ratifioitu niin sen jälkeen lähdetään sitten näitä maaoikeuksia peräämään ja niin kauan kuin tähän kysymykseen ei saada täysin vedenpitävää vastausta niin tämä asia jättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia

rahat ja työpaikat virtaavat viroon mutta alkoholihaitat tuloutuvat sataprosenttisesti takaisin suomeen

viinarallin lopettaminen on erittäin tärkeä tavoite mutta ei sitä tällaisilla toimenpiteillä jotka ovat vain laastaria kun alkoholipolitiikan tukijalat ovat täysin poikki valitettavasti pystytä lopettamaan

koen että tämä on suuri ongelma koska juuri tämä tekijä aiheuttaa lapissa niin perheiden sisälle sukujen sisälle kuin eri väestöryhmien välille vastakkainasettelua jossa ilman muuta aina se saamen kieli ja kulttuuri jota tällä sopimuksella pyritään kaikkein eniten turvaamaan on suurin häviäjä koska minkä enemmän alueella on tällaista epävarmuutta tulevaisuudesta niin sen heikommat edellytykset on kehittää niin niitä alkuperäisiä saamen kulttuuriin liittyviä luontaiselinkeinoja kuin myös sitten modernimpia niin saamelaisuuteen liittyviä kuin ylipäätään alueen asukkaiden elinkeinoja

alkoholin nauttimista tulee ohjata tapahtumaan anniskelupaikoissa joissa se tapahtuu työllistäen ja verotuloja tuottaen valvotuissa olosuhteissa

olen saanut aloitteesta viime viikkoina paljon palautetta vankiloissa työskenteleviltä ammattilaisilta jotka päivittäin näkevät työssään miten kovan luokan ammattirikolliset johtavat ja organisoivat rikollista toimintaa vankilasta käsin

vankeuden toimeenpanosta vastaava henkilökunta joutuu toimimaan kuin kädet sidottuina kun vangit erilaisilla valituksilla ja kanteluilla kuten vaikkapa tässä nimenomaisessa asiassa eduskunnan oikeusasiamiehelle onnistuvat estämään vankeuslain tavoitteiden näkökulmasta tehokkaiden valvontakeinojen käytön

näin ollen ainoat keinot tilanteessa jossa siis eun alueella tavaroiden palveluitten ja ihmisten liikkuminen on vapaata ovat

ja jos ei ole työpaikkoja eikä elinkeinojen kehitysnäkymiä ei alueelle jää nuoria ihmisiä jotka voivat sitten viedä kulttuuria eteenpäin

pienentää hintaeroa suomen ja viron välillä mutta myös tehdä kaikki tarvittavat toimenpiteet että suomessa anniskeluravintoloiden toimintaa voidaan kehittää siihen suuntaan että suomalainen alkoholikäyttäytyminen ohjautuisi pois kodeista pois kaduilta anniskelupaikkoihin joissa se tapahtuisi valvotuissa olosuhteissa

siksi kyllä todella toivon nyt viisautta tämän asian ja saamelaiskäräjälain käsittelyssä niin maa ja metsätalousvaliokunnalle ja työ ja tasa arvovaliokunnalle jotka ovat niitä lausunnonantajia kuin perustuslakivaliokunnalle että tämän asian käsittelyssä ei tehtäisi senkaltaisia virheitä jotka olisivat omiaan heikentämään niin saamelaisen väestön asemaa kuin lapin kehitystä ylipäätään

vai mitä meidän oikeasti pitää ajatella sellaisesta valtiosta joka ei pysty estämään huumeiden kulkeutumista vankiloihin eikä pysty estämään vankeja tekemästä ja johtamasta rikollista toimintaa vankeusaikana

mitä pitää ajatella sellaisesta valtiosta joka itse aktiivisesti ja oma aloitteisesti poistaa käytöstään keinoja joilla se voisi tehokkaasti torjua rikollisuutta ja sen aiheuttamia kärsimyksiä sekä terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja niin vankiloissa kuin niiden ulkopuolella

jos kyse ei olisi todella vakavasta asiasta voisi joku ulkopuolinen tarkkailija pitää tilannetta melko koomisena

käsiteltävänä oleva puoluelain muutos koskee ulkomaiden kansalaisten oikeutta olla poliittisen puolueen perustamiseen vaadittavia kannattajia siis kannattajakortin täyttäjiä

tällä lakialoitteella on paljon käytännön merkitystä vankien ja vankiloiden turvallisuuden kannalta mutta tällä lakialoitteella on myös laajempaa periaatteellista merkitystä

esitystä perustellaan osallisuuden vahvistamisella ja eu maiden kansalaisten osalta myös tarpeella saattaa suomen lainsäädäntö ajan tasalle suhteessa unionin jäsenmaiden kansalaisten yhdenvertaisiin poliittisiin oikeuksiin